lähetekeskustelua varten ystävänpäivä on kahdestoista sija poimia ehdotetaan sillä että sosiaali ja terveysvaliokunta keskustelun päältä

mielestäni terveille ja toimintakykyisille nuorille ei tulisi antaa vastikkeetonta rahaa vaan tuen saamiseksi heillä tulisi olla velvollisuus hakea aktiivisesti joko opiskelupaikkaa tai töitä

sosiaali ja terveysvaliokunta päätti keskustella varten esitellään päivystyksen kolmastoista sija poimienus ehdotetaan siellä otetaan sosiaali ja terveysvaliokunta keskustelun päähän pääsi löytyvän

nyt hallituksen lupaamaan yhteiskuntatakuuseen viitaten varmistankin ministereiltä onhan tämä tosiasia huomioitu ja varmistettu etteivät nuoret ajaudu toimeentulotukikierteeseen ja putoa kokonaan yhteiskunnan rattaista jo alkumetreillä

lähetekeskustelua varten nesteellä vajaa neljäsosa asia kuin minusta ehdotetaan sielläkin sosiaali ja terveysvaliokunta keskustelun tärkein asia lähetetään sosiaali näyttävät

lähetekeskustelua varten esitellään päivät viidestoista asian puiminen verta tai sille että sosiaali ja terveysvaliokunta on keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään kaiversi kuudestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

on tärkeää keskustella demokratian haasteista ja mahdollisuuksista vaikka ne välillä itsestäänselvyyksiltäkin saattavat tuntua

jos kehitämme lisääntyvästi demokratian osallistumismuotoja nettiin on varmistettava että kaikilla todella myös on mahdollisuus päästä internetiin muuten vain lisäämme osallistumisen eriarvoistumista

lisäksihän muun muassa helsingin kaupunki on organisoinut sosiaalitoiminnan uudelleen siten että nimenomaan ylemmän korkeakoulutuksen saaneet sosiaalityöntekijät vastaavat nuorten toimeentulotukiasioista ja näin ammattitaitoa on pyritty kohdentamaan sinne missä tarve tähän on suurin

kuntien hyvä tahto puuttua ongelmiin ei kuitenkaan yksinään riitä ja tämän vuoksi katson että olisi erittäin tarpeellista lain tasolla velvoittaa sosiaalityöntekijät ja ohjaajat tapaamaan nuoret toimeentulotukiasiakkaat henkilökohtaisesti

työssäni euroopan neuvostossa olen keskittynyt paljolti internetin saatavuuteen ja pitänyt esillä sitä tärkeää asiaa miten se edesauttaa omalta osaltaan oleellisesti perus ja ihmisoikeuksien toteutumista

tässä keskustelussa tiivistyy hyvin se että haluamme tai emme alkoholi on osa arkitodellisuutta eikä sen poistaminen kulttuuristamme ole mahdollista

keskeisen kysymyksen tuleekin siis olla miten nykyinen humalahakuinen ja osin haitallinenkin alkoholikulttuurimme voidaan vähitellen muuttaa kohtuukäytön kulttuuriksi jossa myöskin alkoholihaitat ovat merkittävästi pienemmät

olisi ollut toivottavaa että nuorisotakuuseen olisi alun alkaen sisällytetty tämä kannatteleva puoli sosiaalisen kuntoutuksen elementtiin ja nyt tehty lakiesitys parhaimmillaan voisi olla alkusysäys tämän tarvittavan sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiselle

yhdeksi päätavoitteeksi on siis asetettava valvotuissa tiloissa tapahtuvan ravintolakulutuksen kasvattaminen nykyisen valvomattoman kotikulutuksen sijaan

siinä muistutetaan muun muassa siitä että samalla kun julkishallinto siirtää palveluja nettiin sen tulee myös varmistaa netin saatavuus kaikille

pääsy internetiin on perusoikeus

kansainväliset asiantuntijat ovat todenneet sen kuuluvan sananvapauteen mutta kun puhutaan palveluista sen voidaan tulkita kuuluvan myös muihin oikeuksiin kuten oikeuteen yksityiselämään ja niin edelleen

alkoholipolitiikkaa pitäisi siis mielestäni tarkastella avarammin tehdä vertailevia tutkimuksia ja pohtia mitä oikeasti pitäisi tehdä eikä vain rajoittaa asioita rajoittamisen ilosta

meillä suomessa asiat ovat erittäin hyvin jos verrataan internetin saatavuuteen muualla euroopassa mutta mielestäni on silti paikallaan muistuttaa meitä päättäjiä ja kaikkia kansalaisia tästä oikeudesta

olen itse myös sitä mieltä että olisi syytä vakavasti pohtia voitaisiinko ravintola ja hotelliala siirtää työ ja elinkeinoministeriön alaisuuteen jolloin sitä kohdeltaisiin elinkeinona muiden elinkeinojen joukossa

arvoisa puhemies

mikäli haluamme vahvistaa demokratiaa lisäämällä sähköisiä vaikuttamismuotoja on varmistettava että kansalaisilla on oikeasti mahdollisuus hyödyntää näitä palveluja

edes keskustelu on pääosin asiaa lähdetään valtiovarainvaliota eduskunnan seuraava täysistunto perjantaina neljäs neljättä kaksituhattaneljätoista kello kolmetoista

jos osa jätetään jopa tarkoituksella palvelujen ulkopuolelle heidän vaikuttamismahdollisuutensa laskevat mikä ei luonnollisestikaan ole hyväksi

ongelma on erityisesti se että nämä nuoret voivat hakea tällä hetkellä pitkiäkin aikoja toimeentulotukea tapaamatta koskaan sosiaalityöntekijää kasvotusten ja tämä puolestaan johtaa siihen ettei nuoria voida ohjata heidän tarvitsemiensa palvelujen pariin

on erittäin hienoa ettei hallitus heitäkään kaiken keskellä ole unohtanut vaan että panostetaan nuorisotakuuseen muun muassa vahvistamalla kuntoutustoimia ja oppisopimuskoulutukseen

oppisopimuskoulutukseen on tulossa ennakkojakso jonka myötä toivottavasti yhä useampi yrittäjä nyt rohkaistuu palkkaamaan nuoren oppisopimuskoulutukseen

takuu on ollut voimassa reilut kolme kuukautta mutta tuntuu siltä ettei kaikissa suomen kunnissa edelleenkään olla ymmärretty sitä mistä oikein on kyse

kysyisinkin paikalla olevilta ministereiltä miten aiotte pitää huolta siitä että kaikissa suomen kunnissa ja kaupungeissa nyt todella ymmärretään mistä nuorisotakuussa on kyse ja ennen kaikkea toteutetaan sen velvoitteita käytännössä

kuolonuhreista suurin ryhmä ovat jalankulkijat joista lähes puolet menehtyy suojatiellä

kuolemaan johtavissa moottoriajoneuvo onnettomuuksissa noin joka kolmas pääaiheuttajista ajaa ylinopeutta ja myöskin punaista valoa päin ajetaan yhä useammin

sisäasiainministeriön mukaan automaattinen liikennevalvonta ja sen kehittämishankkeet jatkuvat ja kysyisinkin tähän liittyen

onhan budjetoinnissa huomioitu automaattisen liikennevalvonnan tarve myös koulujen läheisyyteen sekä vaarallisille risteysalueille ja ehdottomasti myöskin suojateiden läheisyyteen

arvoisa herra puhemies

tilannetta ei auta se että julkinen taloutemme pysyy edelleen alijäämäisenä hallituksen sinällään kiitettävistä mittavista sopeutustoimista huolimatta

haastavan taloustilanteen rinnalla omana ongelmanaan on se surullinen tosiasia että yhä useampi nuori on vaarassa syrjäytyä tai voi muutoin henkisesti pahoin

tavoite on erittäin tärkeä ja tulee todella tarpeeseen

näitä tukea tarvitsevia nuoria on autettava kaikin mahdollisin keinoin jotta he eivät syrjäytyisi enempää ja putoaisi kokonaan yhteiskunnan rattailta jo alkumetreillä

tulli on jo kieltänyt varustamoita kuljettamasta jalkamatkustajien juomalasteja maihin mutta mikäli tilannetta käy seuraamassa varsin hyvin voi havaita ettei tämä juurikaan menoa hidasta ja kysyisinkin ministeri virkkuselta millaisia muita suunnitelmia tullilla on kiihtyvän viinarallin valvonnan suhteen

toinen huolestuttava joukko nuorista ovat ne terveet ja työkykyiset toimeentulotuen hakijat jotka ovat jostain syystä katsoneet yhteiskunnan velvollisuudeksi elättää heidät laittamatta itse tikkua ristiin

arvoisa puhemies

koska hallituksen lupaamaan yhteiskuntatakuuseen ei näillä näkymin liity pakkoa vastaanottaa tarjottavaa toimenpidettä on houkutus jäädä passiiviseksi toimeentulotuen vastaanottajaksi osan nuorista kohdalla liian suuri

toimeentulotukeahan voi tällä hetkellä hakea jopa vuosikausia tapaamatta koskaan sosiaalityöntekijää kasvotusten ja tämä ei millään tavalla herätä näiden nuorten työhaluja eikä kiinnittymistä yhteiskuntaan

mielestäni terveille ja toimintakykyisille nuorille ei tulisi antaa vastikkeetonta rahaa lainkaan vaan heidät tulisi velvoittaa johonkin aktiivitoimenpiteeseen

nyt erityisesti taloudellisen epävarmuuden aikana tarvitsemme todella joka ikisen kynnelle kykenevän käsiparin mukaan rakentamaan yhteiskuntaamme puhumattakaan nuorille itselleen kaikesta tekemisestä ja yrittämisestä kertyvästä kullanarvoisesta kokemuksesta

ei myöskään ole eettisesti oikein että osa jättäytyy passiivisiksi tukien nauttijoiksi osan joutuessa tekemään töitä kaksin verroin enemmän ja elättämään paitsi itsensä myös ne jotka eivät halua yrittää ja tehdä töitä

kuten tänään on salissa jo kuultu nuorena syrjäytynyt ihminen käyttää elinaikanaan noin miljoona euroa enemmän sosiaali ja terveyspalveluita kuin nuori joka jatkaa opiskelujen jälkeen työelämään ja jaksaa olla työelämässä mukana vanhuuseläkeikäänsä asti

toki sopeutustoimien riittävyydestä voidaan aina keskustella ja varmaa on se etteivät nyt tehdyt päätökset itsessään riitä takaamaan maamme talouden tasapainoa

hyvin paljon riippuu euroopan tilanteen kehittymisestä ja kansainvälisten markkinoiden elpymisestä ja tässä vastikään annettu euromaiden periaatepäätös tukipaketin myöntämisestä espanjalle on keskeisessä asemassa

pelkän laskujen maksattamisen sijaan meidän tulee tarjota nuorille hyvät elämisen edellytykset ja luoda heille mahdollisuuksia kehittää itseään ja koko yhteistä yhteiskuntaamme

vaikeiden säästöjen ja jatkuvan valituksen keskellä haluan antaa ministerille kiitosta erittäin hyvästä työstä ja monesta positiivisesta tärkeästä hankkeesta kuten liikkuva koulu hankkeen laajentamisesta

on välttämätöntä että toimenpiteet ulotetaan koskemaan kaikkia apua tarvitsevia nuoria siis myös jo aiemmin syrjäytyneitä sekä vajaakuntoisia ja vammaisia

nuorena syrjäytynyt ihminen käyttää elinaikanaan noin miljoona euroa enemmän sosiaali ja terveyspalveluita kuin nuori joka jatkaa opiskelujen jälkeen työelämään ja jaksaa olla työelämässä mukana vanhuuseläkeikäänsä asti

arvoisa puhemies

suomen metsien ja soiden lukuisista erilaisista luonnontuotteista eli marjoista sienistä yrteistä ja muun muassa puiden sivutuotteista otetaan talteen ja hyödynnetään vain murto osa

ratkaisevassa roolissa yhteiskuntatakuun toteutumisessa onkin nuorten saaminen tarjottavien toimenpiteiden piiriin ja tähän tarvitaan sekä keppiä että porkkanaa

miten ministeri näkee luonnontuotealan kehitysnäkymät

sen sijaan että hylkäämme nuoret pelkän toimeentulotuen varaan on meidän kehitettävä tehokkaita toimenpiteitä joilla saamme heidät ottamaan vastuuta itse itsestään ja tähän kehysselonteon linjaukset antavat oivan mahdollisuuden

itse olen kyseisestä asiasta noin reilu vuosi sitten jättänyt kirjallisen kysymyksen jossa pyysin silloista ministeriä ottamaan kantaa siihen tuleeko sosiaaliviranomaisten noudattaa toimeentulotukipäätöksiä tehdessään ulkomaalaislakia joka siis velvoittaa ulkomaalaisen huolehtimaan omasta toimeentulostaan ilman että hän toistuvasti turvautuu viimesijaiseen toimeentulotukeen

arvoisa puhemies

jos näin on niin silloinhan muun muassa ulkomaalaislain toimeentulotukilain ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain säännökset tulee sovittaa yhteen nykyistä paremmin

harmaan talouden torjunta on yksi tärkeimpiä hallituksen kärkihankkeista ja juuri tämän vuoksi lukuisia eri toimia onkin aloitettu ja niitä jatketaan koko hallituskauden ajan

muun muassa työ ja elinkeinoministeriöhän valmistelee parhaillaan lakia jossa säädetään käteistä rahaa käyttäville toimialoille velvollisuus tarjota asiakkaalle kuitti

ottamatta kantaa lain oikeudenmukaisuuteen suomalaisia veronmaksajia kohtaan on tässäkin tapauksessa toimeentulotukilain säännöksiä tarkistettava vakinaiseen ja tilapäiseen oleskeluun liittyvien tuen myöntämiskäytäntöjen osalta

sitä ei voi kieltää etteikö kassatapahtumien manipulointia tällä tavalla estettäisi mutta ongelmaksi nousee kustannus joka kohdistuisi myös rehellisiin yrittäjiin

muun muassa matkailu ja ravintolapalvelut mara vastustaa tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönottopakkoa sillä niiden kustannusten arvioidaan olevan liian suuria hyötyihin verrattuna

kaupunkiseuduilla matkojen ja matkaketjujen toimivuutta parantavat etenkin liikenneväylien laatu laadukkaat joukkoliikenteen ratkaisut ja liikenteen hallinta

on koko liikennejärjestelmämme toimivuuden ja maan kilpailukyvyn kannalta olennaista että pääliikenneyhteyksillämme on riittävä palvelutaso ja kuljetukset sujuvat esteittä

jotta nämä tavoitteet voivat toteutua on välttämätöntä että liikenteen maankäytön asumisen ja palveluiden suunnittelu sovitetaan jatkossa entistä tiiviimmin yhteen ja juuri näin on tehty nyt käsiteltävässä liikennepoliittisessa selonteossa joka tähtää entistä poikkihallinnollisempaan päätöksentekoon

selonteon linjaukset ovat kiitettäviä mutta vaativat osakseen muutamia tarkennuksia ja kommentteja jotka koskevat muun muassa liityntäpysäköinnin järjestämistä sekä liikennehankkeiden rahoitusta

on selkeästi selvää että nuorisotakuun säännökset eivät pääse toteutumaan niiden nuorten kohdalla jotka eivät ole työnhakijoina työvoimatoimistossa ellei yhtä voimaperäisesti vahvisteta sosiaalitoimen lainsäädännöllä vastaavaa erityistä panostamista nuoriin ja heidän tukemista työvoimatoimiston asiakkuuteen ja tätä kautta myös sitten nuorisotakuun tarjoamiin toimenpiteisiin ja palveluihin

tämä tosiasia näkyy myös selonteon linjauksissa joissa vaaditaan kaupunkiseutujen maankäyttöä tiivistettäväksi entisestään sekä pyritään lisäämään joukkoliikenteen houkuttelevuutta

nimittäin suomen metsien ja soiden lukuisista erilaisista sienistä marjoista yrteistä erilaisista puiden sivutuotteista otetaan talteen ja hyödynnetään valitettavasti vain murto osa

kiinnostus luonnontuotteita kohtaan on jatkuvassa kasvussa paitsi täällä kotimaassa myös maailmanlaajuisesti eli kysyntää ja kasvupotentiaalia tällä sektorilla kyllä olisi vaikka millä mitoin eli tuotteiden hyödyntämistä tulee edistää

todennäköistä on että kenties ei haluta tunnustaa sitä että meillä on suuri joukko nuoria jotka ovat työhallinnon toimenpiteiden ulottumattomissa